otetaan sinne haitalliset tuet sen perusteella ovatko ne vähän haitallisia vai enemmän haitallisia ympäristölle ja sitten sen perusteella ovatko ne tärkeitä meidän elinkeinoelämällemme ja kansantaloudellemme vai vähemmän tärkeitä tai epäolennaisia

sitten katsotaan mitä tukia osuu siihen lokeroon jossa tuet ovat yhtä aikaa ympäristölle erittäin haitallisia ja toisaalta niitten poistamisesta ei ole mainittavaa haittaa elinkeinoelämälle ja meidän taloudellemme tai ei ole haittaa ollenkaan ja aloitetaan siitä lokerikosta tämä ympäristölle haitallisten tukien perkaaminen

kun näitä puheenvuoroja olen kuunnellut olen pannut merkille sen että valtaosa näistä keinoista on joko valtion verojen laskemista tai valtion tukien lisäämistä tai valtion investointien kasvattamista

eli kaikki sellaisia toimenpiteitä jotka tässä taloustilanteessa heikentävät valtiontaloutta

kuitenkin hyvin tiedämme että valtiontalouden ollessa näinkin tiukilla on hyvin vaikea kaivaa rahaa hyviinkään käyttökohteisiin ja sen takia kannustaisin kollegoita miettimään sellaisia tapoja vauhdittaa kasvua joilla ei ole suoria kustannusvaikutuksia valtion budjettiin

tämä lupabyrokratia työllistää suotta poliisia aiheuttaa kustannuksia mutta se myös jarruttaa hyviä hankkeita joissa kansalaiset pyrkivät edistämään kansalaistoiminnan keinoin hyviä asioita

se jarruttaa myös joukkorahoitusta joka voisi luoda myös uutta liiketoimintaa

tämänkaltaisia esimerkkejä on valitettavan paljon ja meidän järjestelmää pitäisikin perata siitä näkökulmasta miten byrokratiaa voitaisiin nykyisestä merkittävästi vähentää

toinen tapa vauhdittaa taloutta ilman ainakaan suoria kustannusvaikutuksia useimmissa tapauksissa on avata julkista dataa

nyt hallitus on onneksi päättänyt ensin maanmittauslaitoksen ja sittemmin ilmatieteen laitoksen aineistojen avaamisesta julkisesti kaikkien vapaaseen käyttöön

siten että aineistojen avaaminen saattaa tuottaa yllättävääkin uutta liiketoimintaa

sitten yritteliäs henkilö hyödynsi näitä tietoja loi kännykkäsovelluksen jonka avulla ravintolaan mennessä ihminen voi tarkistaa minkälaisen arvion tämä ravintola on saanut kuinka hyvin se hoitaa elintarviketurvallisuuden

vastaavasti vaikka säätietojen avaaminen suomessa voi luoda paitsi uusia liiketoimintamahdollisuuksia se voi auttaa monia yrittäjiä

tänäänkin on viitattu siihen että kaupan alalla lasketaan määräävän markkina aseman rajaa mikä antaa kilpailuvirastolle lisää työkaluja puuttua tämän määräävän markkina aseman väärinkäyttöön

mutta on monta muuta alaa jossa kilpailu saattaisi tuoda hyötyjä puhutaan sitten apteekeista tai katsastusalasta tai nuohoojista

kilpailulla on tapana parantaa tuottavuutta sillä on tapana alentaa hintoja ja sillä on tapana ajaa yrittäjiä kehittämään palvelujaan entistä paremmiksi koska jos niin ei tee silloin saattaa jäädä kilpailussa alakynteen

tässä kolme esimerkkiä tavoista joilla voidaan vauhdittaa taloutta joilla voidaan parantaa kilpailukykyä ilman että tarvitsee kaivaa valtion budjetista merkittäviä määriä lisärahoja

arvoisa puhemies

itse kun olen tarkan euron mies niin pyrin kehittelemään myös sellaisia keinoja houkutella suomeen palvelukeskuksia jotka eivät maksa valtiolle mitään eivätkä merkitse verotulojen menetyksiä

siitä päästään siihen teemaan jota ministeri sivusitte jo keskusteluissanne komissaarin kanssa

miten katsotte voidaanko kansallisesti edetä tämän eu reitin edistymistä odotellessa niin että voitaisiin suomesta tehdä tällainen verkkopalveluiden turvasatama

nyt kun yhdysvallat ja monet muut maat ovat tärvelleet maineensa verkkopalveluissa niin suomelle tarjoutuu ensiluokkainen mahdollisuus jos pystymme tarjoamaan myös ensiluokkaista tietoturvaa yrityksille ja asiakkaille

näinhän se on

tänään on puhuttu paljon kuljetustuista mikä nyt kai pääsääntöisesti kohdistuu ihan nykyiseen olemassa olevaan yritystoimintaan meillä on puhuttu energiaveroleikkurista niin ikään pääosin ihan nykyistä olemassa olevaa elinkeinotoimintaa aiemmin paljon debattia on käyty metsätalouden ja liikenteen puolella erilaisista tuista ja verohelpotuksista joita on perusteltu metsäteollisuuden kilpailukyvyn turvaamisella

eli kyllä meillä on laveasti ymmärrettynä myös sellaisia elinkeinoelämään kohdistuvia tukia jotka kohdentuvat pääsääntöisesti nykyisin jo olemassa olevaan toimintaan ja osa niistä on varmasti ihan perusteltuja

jaan tämän huolen puoliksi mutta itse näen kyllä että suurempi ongelma kuin se että kasvuyrityksiä myydään ulkomaille on se että niitten jälkeen ei tule uusia kasvuyrityksiä

siis sinänsähän valtiontalouden ja kansantalouden kannalta ei ole välttämättä kovinkaan suuri katastrofi jos syntyy suomeen merkittävä kasvuyritys joka menestyy niin hyvin että se houkuttelee myös ulkomaisia ostajia se myydään ulkomaisille ostajille ja näin tällä myynnillä saadut rahat kanavoidaan jälleen uusiin yrityksiin

mutta meiltä puuttuu se seuraava sykli se seuraava vaihe jotta näitten kasvuyritysten tuottamat voitot saataisiin sitten kanavoitua jälleen uusien yritysten jälleen uusien innovaatioiden kehittämiseen

en ehkä itse lähtisi pitämään kynsin hampain kiinni jokaisesta kasvuyrityksestä että niitten omistuksen on pakko pysyä suomessa mutta kannustaisin siihen että kun tätä uutta varallisuutta syntyy näistä hyvin menestyvistä kasvuyrityksistä se saataisiin kanavoitua jälleen uusien yritysten perustamiseen ja sitä kautta kiertämään tässä meidän kansantaloudessamme

keskustelussa hallituksen energiaveropaketista oppositio on useaan otteeseen väittänyt että kansalaisilla ei ole tosiasiallisia mahdollisuuksia vaikuttaa omaan energiankulutukseensa tai kuluttamansa energian tuotantotapaan ainakaan riittävässä määrin ja täten energiaveropäätöksillä ei olisi haluttua käyttäytymistä ohjaavaa vaikutusta

ensinnäkin nyt käsiteltävänä olevassa energiaveroesityksessä käsitellään paitsi polttoaineiden veroa myös sähkön veroa

vaikka joissakin kohteissa voi todellakin olla vaikea vaikuttaa siihen omaan kuluttamansa lämmön määrään tai sen tuotantotapaan niin meistä jokainen voi merkittävästi vaikuttaa siihen kuinka paljon sähköä omassa kodissa kuluu

erityisesti jos on oma talo siellä pystyy tekemään sellaisia ratkaisuja jotka leikkaavat lämmöntarvetta energiaremonttien puolella ja vaikka asuu vuokralla niin silloinkin pystyy vaikuttamaan vaikkapa siihen huoneen lämpötilaan jolloin pystyy leikkaamaan lämmönkulutusta

kolmanneksi vaikka kaikilla ei välttämättä olekaan varaa tehdä tarvittavia energiaremontteja tai lämmitystapamuutoksia omin varoin valtio itse asiassa tukee hyvinkin monella eri tavalla ja montaa eri väylää pitkin näitä tarvittavia muutoksia

tulorajat poistetaan jolloin yhä useampi kotitalous voi nauttia tästä tuesta ja siten hyötyä valtion porkkanarahasta ympäristöä säästäville ratkaisuille

pääsääntöisestihän energiaremontteja tehdään siinä vaiheessa kun ne todetaan jollain aikajänteellä riittävän kannattaviksi eli saadaan kohtuullinen takaisinmaksuaika

nyt kun energiaverot nousevat se tarkoittaa sitä että yhä suurempi osa energiaremonteista yhä suuremmassa osassa suomen taloista on itse asiassa taloudellisesti houkuttelevia ja siten se kannustaa hyvin merkittävästi rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen

vaikka moni ei pystykään itse päättämään siitä millä se oman kodin lämpö tuotetaan erityisesti jos asuu kaukolämmitetyssä kerrostalossa niin niiden energiayhtiöiden laskelmissa jotka päättävät polttoaineiden valinnasta tämä energiaveroratkaisu vaikuttaa hyvin merkittävästi

kotitalousvähennyksen laajennus on merkittävä parannus ja se toivottavasti vauhdittaa pientaloissa tehtäviä lämmitystapamuutoksia ja energiaremontteja selvästi

toisin kuin nykyisissä energia avustuksissa kotitalousvähennyksen saa varmasti

sitä voi hakea mihin aikaan vuodesta tahansa ja sen saa tarvittaessa myös jälkeenpäin

eli se on merkittävästi helpompi käyttää kuin nämä nykyiset energia avustukset ja vielä vähävaraisille kotitalouksille edelleen varataan mahdollisuus energia avustukseen ja jopa selvästi korotetulla prosentilla

mutta olisin kysynyt sitä että kun valtiovarainministeriöstä on todettu että kotitalousvähennystä ei voida rajata mitenkään energian käyttöön vaan sen voi käyttää mihin tahansa sille sallittuun kohteeseen niin jos käy niin että tämä korotettu kotitalousvähennys valuu ensisijaisesti vallan muihin tarkoituksiin jotka saattavat olla sinänsä ihan hyviä ja hyödyllisiä nekin mutta että energiaremontteja ja lämmitystapamuutoksia ei tehdä riittävän ripeästi niin onko ministeriössä mietitty minkälaisia muita ohjauskeinoja tai apuvälineitä voitaisiin ottaa käyttöön jos tämä kotitalousvähennys ei osoittaudu vielä riittäväksi

ja itse asiassa meillä kaikilla on ainakin jollain tapaa mahdollisuus vaikuttaa siihen omaan kuluttamansa energian määrään ja siihen millä se energia on tuotettu

arvoisa puhemies

energiapolitiikka kuuluu ministeri pekkariselle mutta kun bioenergia nyt kasvaa joko metsissä tai pelloilla niin maa ja metsätalousministeriöllä on myös merkittävä rooli

nyt metsäteollisuuden raju rakennemuutos leikkaa reippaasti metsäteollisuuden sivutuotteena saatavaa bioenergiaa ja lisää painetta kasvattaa bioenergian tuotantoa muualla

olisin mielelläni kuullut ministerin arviota siitä miltä tilanne tällä hetkellä näyttää ja mitkä ovat lähiaikojen näkymät ja minkälaisia lisäkeinoja teidän mielestänne mahdollisesti tarvittaisiin jotta riittävät määrät bioenergiaa saadaan tässä haastavassa rakennemuutostilanteessakin liikkeelle

kun edellä edustaja pirttilahti järkeili suunnilleen siihen malliin että koska saksa tukee kivihiiltä niin myös suomen kannattaa tukea turvetta haluan vastata siihen että itse ajattelen pikemminkin päinvastoin

uunissa palaa melkein mikä tahansa kun sitä tuetaan riittävän paljon vaikka keskustan puolueohjelmat ja turve ei tässä suhteessa poikkea polttoaineena muista

mutta ajattelin itse keskittyä omassa puheenvuorossani vihreään talouteen ja siihen minkä takia uskon että se tarjoaa valtavia mahdollisuuksia myös suomelle

monet tulevaisuuden tekijät ovat vielä aika vahvasti hämärän peitossa on vaikea sanoa mihin suuntaan maailma lähtee mutta muutamat voimme tietää hyvinkin varmasti

samalla tiedämme että maapallolla tulee olemaan paitsi enemmän ihmisiä myös enemmän kuluttajia eli kehitysmaiden kasvava keskiluokka haluaa niitä tismalleen samoja asioita joihin me olemme tottuneet jo aikoja

no kaikista näistä tulevaisuuden megatrendeistä seuraa se että energian hinta tulee nousemaan luonnonvarojen hinta tulee nousemaan ja päästöjä ei voida enää tuprutella entiseen tapaan

uudessa muuttuneessa tilanteessa parhaiten pärjäävät sellaiset yritykset ja sellaiset kansantaloudet jotka käyttävät energiaa ja luonnonvaroja kaikkein tehokkaimmin

käytin esimerkkinä aiemmin sitä eilen uutisissakin mainittua asiaa että viime aikojen suurimpia pääomasijoituksia suomeen on mennyt nimenomaan ympäristöteknologia alan yritykseen

arvoisa puhemies

mutta itse ehkä jäin lähinnä miettimään sitä että olennaisempaa on pystyä luomaan kokonaan uusia kasvuyrityksiä koko ajan eikä vain kantaa huolta siitä että jos jokin menestyjäyritys löytää myös ulkomaisia rahoittajia

mutta edustaja jalonen esitti aiemmin että hallituksen energiapoliittiset ratkaisut heikentävät teollisuuden kilpailukykyä

tästä muuten ansiokkaasta ja kiinnostavasta puheenvuorosta jäi vähän epäselväksi mihin ratkaisuihin tässä viitattiin

mitä vähemmän energiaa ja luonnonvaroja itse kulutamme sitä pienempi on se lasku jonka maksamme kun tulevaisuudessa eri hyödykkeiden hinnat kohoavat

mutta samalla ottamalla käyttöön kestäviä ratkaisuja täällä suomessa me luomme kotimarkkinoita suomalaisten yritysten tuotteille ja palveluille ja kun nämä kotimaiset yritykset ovat päässeet testaamaan taitojaan kotimarkkinoilla niitten on paljon helpompi ponnistaa nopeasti kasvaville maailmanmarkkinoille ja sitä kautta saamme vientituloja ja uusia työpaikkoja

me tiedämme että meillä ei ole yhtä halpaa sellua kuin brasiliassa meillä ei ole yhtä halpaa sähköä kuin venäjällä meillä ei ole yhtä halpaa työvoimaa kuin afrikassa

arvoisa puhemies

me pärjäämme tehokkuudella

me pärjäämme laadulla

mitä voimme konkreettisesti tehdä

eli toisin sanoen tämän ministeri pekkarisen vastauksen mukaan suuruusluokkaa puolet toisen ydinvoimalan vuotuisesta tuotannosta päätyisi vientiin

uusiutuvan energian hajautettu pientuotanto tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia erityisesti maaseudulla

hallitusohjelmaankin kirjattu ajatus tarkoittaa sitä että jokainen kuluttaja maksaa ainoastaan nettona käyttämästään sähköstä eli siitä omasta kulutetusta sähköstä vähennetään verkkoon tuotettu sähkö

ja kun tätä peilaa sitä vasten että ydinenergialain mukaan pitää arvioida ydinlaitoshakemuksia nimenomaan siitä näkökulmasta mikä on tarve kotimaassa ja toisaalta hallituksen ilmasto ja energiastrategiassa on todettu että uusia ydinvoimaloita ei rakenneta pysyvää vientiä silmälläpitäen niin kyllähän tässä erikoinen asetelma on

vapauttamalla sähköautot väliaikaisesti sekä auto että ajoneuvoveroista ja jopa arvonlisäverosta voitaisiin vauhdittaa sähköautojen käyttöönottoa suomessa

meidän pitää verottaa enemmän sitä mitä haluamme vähemmän eli luonnonvarojen tuhlaamista ja päästöjen tupruttelua ja vastaavasti vähemmän sitä mitä haluamme enemmän eli työn tekemistä ja teettämistä

myöhempien vastus puhunut edustaja tynkkynen jalakseen sen jälkeen ministerin loppukommentin tyttö edustajaa arvoisa puhemies

eli energiaverotuksen painopistettä siirretään hiilidioksidipäästöjen suuntaan ja koska kivihiili tuottaa energiayksikköä kohti huomattavan korkeat päästöt tällä veromuutoksella pyritään ohjaamaan energiantuotantoa vähäpäästöisempään suuntaan

oma käsitykseni on asiantuntijoiden kanssa keskusteltuani että kyllä itse asiassa muissa pohjoismaissa on pikemminkin tiukemmat rakennusten energiatehokkuusnormit kuin meillä suomessa ja nyt ollaan vasta lähestymässä tätä yhteispohjoismaista tasoa

toinen mitä tarvitaan tulevaisuudessa on se että kohdennetaan nimenomaan kivihiiltä hyödyntäviin voimaloihin kannustimia joilla saadaan uusiutuvat energiavaihtoehdot käyttöön

samoin kosteusvaurioiden riskistä ymmärtääkseni vttllä tehdyissä tutkimuksissa ja matalaenergiatalokoehankkeessa on päädytty lähinnä siihen tulokseen että matalaenergiataloissa on tyypillisesti parempi sisäilman laatu kuin perinteisessä rakentamisessa

se edellyttää jonkin verran teknologiamuutoksia voidaan tarvita hienoisia muutoksia näihin voimalaitoksiin ja kattiloihin ja siihen on järkevä valtionkin satsata

bonuksena siinä on vielä se että matalaenergiataloissa on tyypillisesti vähemmän melua ja myös vähemmän vetoa eli se lisää asumisviihtyvyyttä myös sitä kautta

olen ymmärtänyt että keskustaa ja vihreitä yhdistää ainakin se että haluamme ajaa alas ulkomaisen tuontikivihiilen käytön mahdollisimman nopeasti ja toivon että keskusta tukeekin hallituksen toimia joilla pyritään juuri tähän

on kyse sitten ilmansuojelulainsäädännöstä on kyse ilmastotavoitteista vesistöjen suojelusta tai mistä tahansa ympäristönsuojelutavoitteesta niin kun siitä ollaan päättämässä kansallisissa parlamenteissa aina esitetään todella villejä väitteitä sen kustannuksista

sitten kun kuluu muutama vuosi palataan sen lainsäädännön vaikutuksiin arvioidaan sen kustannuksia niin todetaan että itse asiassa se oli mahdollista saavuttaa huomattavasti edullisemmin kustannuksin

ministeri pekkarinen on aivan oikeassa että esimerkiksi tuulivoiman merkittävällä lisäämisellä tämän nyt hallituksen kaavaileman päälle on hintalappu ja on hyvin todennäköistä että se hintalappu on korkeampi kuin sellaisessa vaihtoehdossa jossa ydinvoimaa lisätään merkittävästi

se yleensä johtuu siitä että me lainsäätäjät emme osaa kovinkaan hyvin arvioida yrittäjien ja teknologian kehittäjien kykyä tuottaa uusia innovaatioita

kallio arveli että investointituet voisivat vastedeskin olla tehokkain ja järkevin tapa vauhdittaa uusiutuvan energian käyttöönottoa

me ajattelemme nykyisin käytössä olevaa teknologiaa emmekä välttämättä tule miettineeksi sitä että uudella teknologialla päästöjen vähentämisen kustannuksia voidaan leikata merkittävästi

kun edustaja turunen tässä esitti että rikkidirektiivi tuottaa suomalaiselle teollisuudelle miljardin euron kustannukset voidaan tehdä niin että palataan asiaan viiden vuoden päästä palataan kymmenen vuoden päästä meillä on näissä eduskunnan pöytäkirjoissa tallella kaikki nämä puheenvuorot katsotaan mitkä olivat rikkidirektiivin todelliset kustannukset

veikkaan että ne jäävät huomattavasti alhaisemmiksi

kysymys on myös ihan aidosta arvovalinnasta satsaammeko nyt hieman enemmän uusiutuvan energian edistämiseen jotta sitten voimme saada hyötyä muun muassa vientiteollisuuden kautta muun muassa sitä kautta että näytämme kestävää esimerkkiä muulle maailmalle

rikkidirektiivi toden totta aiheuttaa kustannuksia suomalaiselle teollisuudelle mutta se myös luo uusia mahdollisuuksia

kun tässä esitettiin että vihreät nyt ovat puskemassa tätä rikkidirektiiviä niin muistutan että esimerkiksi liikenne ja viestintävaliokunnan lausunto rikkidirektiivistä jossa esitettiin suomelle siirtymäaika oli yksimielinen ja vihreät oli siinä mukana

espanjassa on yhdessä vuodessa rakennettu tuulivoimaa parikymmenkertainen määrä siihen nähden mitä suomessa on saatu aikaan tähän asti

arvoisa puhemies

yksi tämän illan varmaankin keskustelluimpia aiheita on ollut se onko liikennepoliittisessa selonteossa valittu painotus ratahankkeiden ja tiehankkeiden välillä kohdillaan

itse asiassa paljon suurempi muutos ratojen suuntaan tehtiin edellisellä hallituskaudella kun liikenneministerinä istui nykyinen edustaja vehviläinen

hiljattain kansainvälinen energiajärjestö iea julkaisi tutkimuksen jonka mukaan euroopan unionin päästökaupan ensimmäinen vaihe ei ole aiheuttanut havaittavaa hiilivuotoa millään keskeisillä tuotannon alueilla

no tämä ei tarkoita sitä etteikö tulevaisuudessa kun päästövelvoitteet tiukkenevat voisi olla realistista uhkaa hiilivuodosta erityisesti joillekin erityisen alttiille haavoittuville aloille